siten kiitos tästä lukumäärästä

mutta nyt sitten kuulostaa siltä että ollaan huolissaan että metso ohjelmaan ja soittensuojeluun ei oltaisi varaamassa rahaa enää niin paljon kuin tarvitaan

miten te olette huomioinut sen kuinka paljon meillä on olemassa niin sanottuja ei virallisia suojelualueita ja suojeltuja kohteita jo ilman että nyt tarvittaisiin lisää rahaa niiden suojelemiseksi

näyttää siltä että minua se ei koske minua vaikka minulla on hyvin paljon saamelaisia lappalaisia veritaustoja

poromerkki ja puukko annetaan jo heti pienenä ihan sen takia että opitaan siihen kulttuurin ja kasvetaan siihen asiaan koska poromieheksi ei voi tulla siihen pitääpi kasvaa

arvoisa puhemies

tämä kyseinen esitys on todella ensimmäinen ja yksi näistä merkittävistä asioista mitä ympäristöministeriössä on saatu aikaiseksi

minun sukuni on harjoittanut aina lappalaiskulttuuria elinkeinoja meillä kotona on käytetty lappalaisvaatteita yhä perheeni harjoittaa kaikkia näitä asioita

onko tämä oikeudenmukaisuutta

meitä on suomessa noin parituhatta henkilöä jotka kokevat itsensä lappalaiseksi tai saamelaiseksi ja joilla on kaikki nämä nykyisen saamelaislain mukaiset asiat kunnossa mutta vaalilautakunta on todennut omissa tiedoissaan että eivät hyväksy

siinä on paljon semmoisia asioita mitkä määrittelevät että tietyt alueet pitäisi suojella mutta niitä ei tulla millään tavalla ikinä merkitsemään maastoon koska kohta meillä olisi maastot täynnä kaiken maailman merkkejä ja tämmöinen asia ei todellakaan ole suojelulle eduksi

tässä jo aikaisemmin tuli esille ja me valiokunnassa keskustelimme siitä millä tavalla nämä eri suojelualueet tulisi entistä paremmin merkitä digitaalisesti eri aineistoihin niin että muun muassa moto eli metsäkoneyrittäjät voisivat entistä paremmin olla varmoja siitä milloin mennään jollekin suojelun arvoiselle alueelle eikä mennä sinne sitten sen jälkeen

meidän täytyy muistaa että motot toimivat tällä hetkellä erittäin tarkasti digitaalisesti eri alueilla ja voi olla että tällä lakimuutoksella pääsemme loppujen lopuksi parempaan suojelulliseen tulokseen kuin ilman tätä lakimuutosta

meillä on suomessa paljon kehittyviä alueita ja potentiaalisen kehityksen alueita mutta ne parhaat alueet eivät ole välttämättä täällä helsingin ja pääkaupunkiseudun alueella

mutta nyt näyttää siltä että hallitus koko ajan vain keskittää ihmiset asumaan tälle alueelle tänne mihin te ette näemmä saa edes järjestettyä asuntoja kaikille ihmisille

asutuksen ja kaiken keskittäminen tänne pääkaupunkiseutuville huonoon asuntotilanteeseen vai haluatteko te saada suomen elinkeinoelämän kehittymään

arvoisa puhemies

tähän asti me olemme aina kasvaneet ja kuvitelleet että mekin olemme ihan samanlaisia ja koko saamelaisalueella on ymmärretty kuitenkin että me olemme yhtäläisiä henkilöitä näissä kuvioissa matkassa

arvoisa puhemies

se että se on nyt otettu esille tarkoittaa sitä että me olemme valtiona vastuullisesti suhtautumassa tilanteeseen ja nyt sitten jotakin on todellakin pian odotettavissa

lakiesitys nyt merkitsee todellakin kolmea muutoskokonaisuutta nykyiseen rikoslakiin elikkä sananvapauteen liittyvien rikosten tunnusmerkistöjen muuttaminen ja sitten viestintärauhan rikkominen ja kolmanneksi tämä enemmänkin nyt esille tullut vainoamisen kriminalisointi

mutta kyse ei ole yksin talvivaarasta vaan suomessa on meneillään aika suuri kaivosbuumi vielä tällä hetkellä ja nyt meillä on menossa ympäristöluvituksia myös muihin kaivoksiin

on kuitenkin syytä pohtia kuinka suuresti ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön tulee vaikuttaa siihen millaisia muutoksia itsenäisen suomen eduskunta tekee rikoslakinsa yksittäisiin rangaistusasteikkoihin

käytännössä tätä vankeusrangaistusta ei suomessa ole juurikaan kuitenkaan käytetty

euroopan ihmisoikeussopimukseen on sitouduttu useissa maissa ja on kyse sellaisista maista joissa vankilaan joutuminen mielipiteiden vuoksi on ollut arkipäivää vielä jokunen vuosikymmen sitten

kuitenkin on olemassa vaara että vankeuden poistaminen asteikolta tulkitaan kannanotoksi että tarve rangaista kunnianloukkauksesta on vähäisempi ja että tämä näkyy myös rikoksesta tuomittujen sakkorangaistusten suuruudessa

mielestäni erityisesti euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ennakkotapaukset tulisi huomioida siten silloin kun katsotaan onko teko ylipäänsä rikos vai ei

minä olisin hyvin pidättyväinen lähtemään tekemään lievennyksiä meidän jo ennestään kautta linjan hyvin lievistä rangaistuksistamme eli minkälaisia tuomioita annetaan rikoslakimme mukaisesti olletikin kun vankeusrangaistuksetkin myönnetään etupäässä ehdollisina eikä ehdottomiakaan tarvitse istua koko tuomittua aikaa

olen aiemminkin vastustanut liian suurten vaalipiirien synnyttämistä ja kannattanut nykyisen äänestystavan säilyttämistä riippumatta siitä onko oma puolueeni ollut hallituksessa vai oppositiossa

vaalitapa on demokratiassa niin suuri asia ettei siitä tule päättää kulloistenkin poliittisten voimasuhteiden mukaan vaan ainoastaan erittäin laajan yhteisymmärryksen pohjalta useamman vuoden aikana

mutta jos se on virallisen syytteen alainen niin asia menee sitten eteenpäin eikä tämä kyseinen kohteeksi joutunut henkilö ehkä joudu enää kärsimään siitä tilanteesta niin paljon eikä joudu vetäytymään tästä asiasta

esimerkiksi uudenmaan suuren vaalipiirin jakaminen merkitsisi sitä että joku toinen vaalipiiri olisi samalla ollut pakko yhdistää

toimiva yhteiskuntajärjestys edellyttää että ihmiset voivat luottaa edustajiensa asiantuntemukseen heidän kotiseutunsa tilanteesta ja tapahtumista

jos pienpuolueella on tasainen kannatus ympäri maata muttei kovin suuri kannatus missään niin se on vaarassa jäädä hyvin aliedustetuksi tai jopa pudota kokonaan

toisaalta meidän järjestelmäämme ajatus kansanedustajasta joka ei edusta mitään yksittäistä vaalipiiriä voisi tuntua aika vieraalta joten en kannata sitä

asun itse kemijoen latvoilla ja jo viime kesänä me saimme sinne siirrettyä ensimmäiset lohet ja nyt todella odotan että sinne saataisiin lisää näitä siirtoistutuksia mutta tämä siirtoistutus ei välttämättä onnistu

arvoisa puhemies

minä tiedän mitä on tien päällä oleminen enkä todellakaan toivo että muut joutuvat siihen samaan tilanteeseen

kansainvälisestikin verrattuna poliittinen järjestelmämme on vakaa ja vaalitapamme on säilynyt pääosin samanlaisena koko eduskunnan historian ajan

ja ilmoitusmenettelyssä olisi hyvä että tämä kaikki tapahtuisi helposti netin kautta mutta kun tämä olisi avointa ja julkista niin kaikki näkisivät koko ajan helposti sen ketkä ovat ilmoitusmenettelyllä aloittaneet tämän rahan keräämisen minkä jälkeen jokainen kansalainen pystyy valvomaan toistansa onko tämä kyseinen keräys laillista toimintaa vai ei

minä toivoisin että voisin enemmän käyttää aikaani äänestäjien kohtaamiseen ja sen takia katsonkin että kyllä tämä esitys on perustuslain tasapuolisen toiminnan vastainen siinä että ihmiset niin se että oitis kohauttaa koska äänestäjillä pitää olla oikeus kohdata edustajansa mutta jos matkat ovat älyttömät kyllä se vain vaikeuksia teettää

kyllä minä toivon että otetaan maalaisjärki käyttöön eikä aleta tähän tilanteeseen vaan ollaan samassa tilanteessa kuin maailmalla missä monessakin maassa näitä vaalipiirejä on paljon enemmän kuin suomessa ja äänestäjät kokevat että heillä on omat edustajat siellä edustamassa heitä

arvoisa puhemies

ensinnäkin julkisuudessa käydään paljon keskustelua siitä mitkä ovat telekuuntelun mahdolliset haittavaikutukset tämän kyseisen hallituksen esityksen haittavaikutukset joita poliisien valtuuksien lisäämisellä voisi olla

mutta sitten kun hallinto oikeuksien vähentämistä on perusteltu sillä että hallinto oikeuksien pitäisi kokonsa puolesta lähestyä toisiaan niin eikö johdonmukainen päätös olisi siitä että osa helsingin hallinto oikeuden joka on suurin hallinto oikeus asioista siirrettäisiin esimerkiksi kouvolaan tai rovaniemelle

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

no sitten varatuomarina ja eräänkin kerran poliisin työtä seuranneena voin vakuuttaa että ei telekuuntelulla salakuuntelulla saada aikaan tavallisten ihmisten puheluiden kuuntelua

kysyn tätä sen takia että tiesittekö että siidassa saamelaismuseossa puolet tavaroista on kuulemma kemin lapin alueelta sodankylästä etupäässä joka ei kuulu tähän alueeseen ollenkaan

henkilöstön rekrytoinnin kannalta on tärkeää että tuomioistuimet ovat riittävän suuria yksiköitä jotka mahdollistavat monipuolisen ammattitaidon kehittämisen ja ovat siten työpaikkoina houkuttelevia